arvoisa puhemies

toimiva tasa arvoinen ja koko maan kattava terveydenhuollon verkosto on yksi hyvinvointivaltion kulmakivistä

perusterveydenhuollon tulee olla kaikkien oikeus varallisuuteen tai asuinpaikkaan katsomatta

nuorten syrjäytymisestä on muodostunut viime vuosien kuluessa yksi suomalaisen yhteiskunnan suurimmista haasteista

hallituksen sote uudistus on kaatamassa valtion tehtäviä kuntien maksettaviksi

eilen kuulimme huolestuttavia uutisia siitä että sosiaali ja terveysministeriössä suunnitellaan maamme lääkärihelikopterien ylläpidon siirtoa valtiolta kunnille osana peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmää

tilanteissa joissa opiskelu ja työpaikka jäävät saamatta eikä elämälle tahdo löytyä suuntaa piilee merkittävä riski henkisille ongelmille ja pahoinvoinnille

arvoisa puhemies

valtiovallan keinot nuorten henkisen hyvinvoinnin parantamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn ovat koulutuksen järjestäminen nuorten työllisyyden edistäminen nuorisotyö sekä liikunnan ja harrastusmahdollisuuksien edistäminen

kysyn sosiaali ja terveysministeriltä

aiotteko todella siirtää myös helikopterien ylläpidon kunnille

nuorten yhteiskuntatakuu hanke on positiivinen signaali mutta se tarjoaa vain korjaavia toimenpiteitä kun painopisteen tulisi olla syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä

kysyn asianomaiselta ministeriltä

millä keinoin ja millaisella aikataululla hallitus aikoo puuttua nuorten huolestuttavasti lisääntyvään henkiseen pahoinvointiin ja syrjäytymiseen

arvoisa puhemies

jos näin merkittävä osa suomalaista pelastustointa aiotaan siirtää kuntien rahoitettavaksi mitähän muita suunnitelmia hallituksella on mietittynä tai mietinnän alaisena juuri nyt

ettei vain olisi niin että jatkossa kelan kautta maksettavat avustukset ja korvaukset siirretään täysimääräisinä ja lyhentämättöminä kuntien tehtävälistalle tai että opetustoimen saamat valtionavut leikataan pois nekin kuntien rasitteeksi

arvoisa puhemies

siksi kysyn oikeusministeriltä

arvoisa puhemies

terveystieteiden maisteri tarja paakkosen tuoreen väitöskirjan mukaan nuorten henkiset ongelmat ovat sitä vaikeammat mitä enemmän heidän kotikunnissaan on säästetty mielenterveyspalveluissa

toisin sanoen rajut säästöt edullisissa peruspalveluissa maksetaan nyt korkojen kera takaisin kalliin psykiatrisen erikoissairaanhoidon lisääntyneenä tarpeena

viesti meille päättäjille onkin aivan selvä

oikea hetki puuttua lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä pahoinvointiin on silloin kun nämä lapset ja nuoret ovat kasvatus ja perheneuvolapalveluiden sekä kouluterveydenhuollon piirissä

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

milloin lapset ja nuoret saavat mielenterveydellisen yhteiskuntatakuun siis mielenterveydellisen yhteiskuntatakuun siitä että heidän ongelmiinsa puututaan jo varhaisessa vaiheessa

lakivaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että valiokunta kokoontuu välittömästi tämän täysistunnon päätyttyä valiokunnan huoneeseen s talossa valitsemaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

on käsittämätöntä että julkisuudessa hallituspuolueet esittävät kriittisyyttään opintotuen tiukentamiseen

lagutskottets medlemmar meddelas att utskottet samlas i utskottsrummet i s huset genast efter plenum för att välja utskottsordförande och vice ordförande

jos oppositio ja opiskelijat eivät olisi nostaneet asiaa niin vahvasti esille ja tikun nokkaan niin sanotusti niin tämä asia olisi hallituspuolueitten taholta menty hiljaisesti läpi

on selkärankaista osoittaa että joskus voi olla väärässä

arvoisa puhemies

miten ministeri näkee tämän gustafsson

onko tähän tulossa radikaalia parannusta

arvoisa puhemies

opintotuki siis evättäisiin kaikilta jotka haluavat vaihtaa tai joutuvat vaihtamaan koulutusalaa samantasoisesta tutkinnosta toiseen riippumatta siitä onko opiskelija saanut tutkinnon aikana opintotukea

arvoisa puhemies

tämä leikkaus todennäköisesti pidentäisi opiskeluaikoja sekä käytännössä tekisi opiskelualan vaihtamisen taloudellisesti mahdottomaksi monille

hallituksen esityksessä on jotain hyvääkin mutta koska tämä opintotuen heikkous on niin perustavaa laatua oleva asia uravalintojen ja opiskeluedellytysten kannalta esitän että lakiesitykset hylätään

näistä palveluista mistä nyt on ajateltu että ne voisi vaikka leikata minä kysyn nyt ministeri vielä kerran

kysyisin ministeriltä

jos päädytään siihen että lapsi tarvitsee kokopäivähoitopaikan vaikka äiti tai isä tai molemmat ovat kotona onko se vielä mahdollista

arvoisa puhemies

romania kuuluu euhun ja yksi kriteereistä on että hoidetaan vähemmistöjen asiat

kuinka paljon hallitus on ollut tekemisissä jopa suoraan romanian valtion kanssa tämän ongelman osalta joka nyt on laajentunut tänne suomeen asti

jos lapsi tarvitsee erityistä ja tehostettua tukea huomioiko tämä uusi laki tämän asian ryhmän koossa tai henkilöstörakenteessa

lisäksi vielä kysyisin

arvoisa puhemies

varmasti edustajat viitanen ja heinäluoma tietävät omasta kokemuksestaan että kun hallituksessa ollaan niin sitä omaa vaaliohjelmaa mikä puolueella on tässä tapauksessa perussuomalaisilla me emme yksi yhteen saa hallitusohjelmaan

arvoisa puhemies

kunnan peruspalveluista ja valtionosuuksista päätettäessä sairastavuuden ja nuorempien ikäluokkien painotus ikärakenteessa ei kannusta ennalta ehkäisevien toimien tehostamiseen

esitän arvoisa puhemies että yksitoista pykälä

meillä on hyvin paljon asioita joita olemme saaneet läpi neuvotteluissa ja hallituksessa mutta emme kaikkia hyviä asioita

myös teemu

arvoisa puhemies

sairastavuuden painottaminen rahoituskriteerinä lisää kuntien välistä eriarvoisuutta ja tämä kohdistuu tällä kertaa eritoten varsinais suomeen satakuntaan ja moniin muihinkin paikkakuntiin

perusteet yths palveluiden laajentamiseksi ovat muun muassa ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollon puutteet ja epätasa arvoisuus yliopisto ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välillä

kanerva neljä a viisi een yksi tyhjä poissa yhdeksän s kutoivat miten muka se miten työ josta kallio t kaksi

miten työllistää vähemmän ja komein kylmä

edellisen lisäksi vielä olemme erittäin huolissamme niistä homeongelmista joita on paljon oppilaitoksissa

työuria halutaan pidentää siihen on suuria paineita

herra puhemies

herr talman

varhaiskasvatus on ennen kaikkea riippuvainen osaavasta henkilökunnasta mutta myös varhaiskasvatuksen tilat ja ympäristö vaikuttavat osaltaan kokonaisuuden toimivuuteen

varhaiskasvatuslakia valmistelleen työryhmän raportissa oli myös maininta tähän liittyen eriävän mielipiteen yhteydessä ja työryhmässähän oli monta monta eriävää mielipidettä

näin ollen kysyn asianomaiselta ministeriltä

viimeaikaiset tapahtumat mitä olemme nähneet televisiossa dokumentteina välähdyksinä ovat olleet karmeita ja vakavia rikkomuksia eläimiä kohtaan

edustaja mäkipää nosti tärkeitä asioita esille

on paljon eläimiä kohtaan tehtäviä hyvin vaikeita ja törkeitäkin asioita mitkä täytyy nyt uudistaa ja tehdä eläinten kohdalla paremmiksi

pankkitunnusten myöntäminen ei ole luoton myöntämistä vaan mahdollisuus saada sähköisesti niitä palveluja jotka kuuluvat kaikille kansalaisille

ministeri vehviläinen kertoi sähköiseen tunnistamiseen liittyen pankkitunnusten myöntämisestä kaikille kansalaisille tulevaisuudessa ja kysyisinkin millä aikavälillä tämä tulee mahdolliseksi

ollaanko tosiaan vakavasti eläimiä ajattelemassa kun tätä uudistusta tehdään ja ollaanko esimerkiksi nämä sähköpannat mahdollisesti poistamassa

erityisesti suuret maailmankielet ovat valttia bisnesmaailmassa

monipuolinen kielitaito voi olla tulevaisuudessa yksi kansallisista ylpeydenaiheistamme ja sen myötä voisi avautua uusia mahdollisuuksia myös talouden näkökulmasta

arvoisa puhemies

näin ollen kysyn asianomaiselta ministeriltä

vaalirahoituksen pitää olla hyvin avointa ja oli hienoa kun sanottiin että viime eduskuntavaaleissa ei ollut mitään moitittavaa edustajien vaalirahoitusilmoituksissa

onko ruotsin kielen opetuksen erityisasema suhteessa muiden kielten opetukseen perusteltua kansainvälistymiseen ja talouteen liittyvillä tekijöillä

mutta suhtaudun vähän epäilevästi siihen jos yritykset ammattijärjestöt ja ammattiliitot antavat rahoitusta edustajille

pitäisi kyllä olla niin että se katto voisi olla yksi mahdollisuus mutta varsinkin tämä ulkopuolinen rahoitus asettaa kyllä aina ehtoja niin että niin sanottua ilmaista rahaa ja tukea harvoin on vaan se edellyttää jotakin

ja sitten tämä ennakkoilmoitus jota edustaja elo ehdotti voisi olla hyvin tärkeä ja sitä pitäisi pohtia olisiko se ratkaisu tähän

jos joku yritys tai yhdistys tukee ehdokasta niin se on kyseenalaista koska helposti tulee mieleen että se myös

arvoisa puhemies

ytimessä ja kärjessä ollaan mutta vain maksumiehinä

hän on erittäin kuuluisa taiteilija ja häntä arvostetaan

siihen on otettu provosoivia kuvia vaikka hänen tuotannossaan olisi ollut paljon sopivampia kuvia postimerkkiin

maksuhäiriömerkintöjä on suomessa sadoillatuhansilla ja nuorten kohdallakin hyvin monella valitettavasti kasvamaan päin